kun verotuksesta kysytään elinkeinoelämältä työllistäviltä yrityksiltä yleensä vastaus on se että palkkaverotus on kaikkein keskeisin asia

mutta yleensä on niin että jos on vahvempia kokonaisuuksia se pystyy järjestämään palvelut tehokkaammin ja tuomaan sitten myös sitä aluepoliittista voimaa

jos suomessa olisi halua parantaa oppositiopuolueiden mahdollisuuksia laskettaa omien vaihtoehtojensa kustannusarvioita niin ei kai siinä mitään ongelmaa ole

arvoisa puhemies

koska olette sitä mieltä että veroja ei muutenkaan pitäisi alentaa vaan pitäisi korottaa niin tulkaa meitä tukemaan sitten niihin veromuutoksiin joita me tulemme tekemään

arvoisa puhemies

se mitä hallitus on tähän mennessä tehnyt muun muassa esko ahon työryhmän raportin pohjalta on se että meillä on määräaikainen puunmyyntiverohuojennus se on osittain toiminut osittain ei olemme lisänneet metsäkonekuljettajien koulutusmäärää huomattavasti olemme lisänneet alemman asteisen tieverkon rahoitusta ja olemme lisänneet rautatiekuljetusmahdollisuuksia eli investointeja rautateille merkittävällä tavalla

pienemmillä yrittäjillä osinkoverotus on kaikkein keskeisin asia

me kerromme hyvin avoimesti sen mitä me tahdomme

eli jos näistä kahdestakymmenestä miljardista

juttelin tuossa erään yrittäjäporukan kanssa siitä miten he näkevät mitä pitäisi tehdä jotta työllisyys lisääntyisi

esimerkiksi se että puolustusministeri haglund ei lähtenyt tuossa pari kolme viikkoa sitten tapaamaan virkaveljeään perustuu utvassa käytyyn keskusteluun

olen kysyjän kanssa ihan samaa mieltä että ongelman ydin on luottamuspula joka tulee siitä ettei ole riittävää uskottavuutta kaikissa maissa että hallitus ja parlamentti näissä maissa kykenisivät tekemään riittävästi veronkorotuksia tai leikkauksia tai tasapainottamaan muuten valtionsa taloutta tai parantamaan kilpailukykyä tekemällä rakenteellisia uudistuksia

te mainitsitte tuossa useamman hallinnonalan joihin kohdistuvista leikkauksista arvioitte että niillä on negatiivinen vaikutus

eilen saatiin hyvä päänavaus muutokselle

nyt meidän pitää hyökätä eteenpäin korjata suomen rakenteellisia heikkouksia ja sen takia esimerkiksi veroratkaisut kuntauudistus velvoitteiden purku tämänkaltaiset asiat ovat nyt tämän hallituksen vastuulla

sehän voi olla ihan hyvä ja tämä on yksi tapa kehittää demokratiaa ja sitten se keskustelukin on varmasti jäsennellympää kun meillä on samat laskentapohjat

liikenneministeri kyllönen perui oman osallistumisensa tilaisuuteen missä piti olla venäjän liikenneministeri mutta venäjän liikenneministeri perui oman osallistumisensa ja tämä taas ei liittynyt tähän ukrainaan sinänsä

heidän erittäin vahva viestinsä oli että yksikään yrittäjä ei palkkaa ketään ellei ole asiakasta joka ostaa sen työn panoksen ja että tuella sitä ei tehdä

pankkivero ja transaktiovero ovat hyviä asioita mutta niillä ei ole sinänsä mitään tekemistä tämän asian kanssa mistä me nyt puhumme

arvoisa rouva puhemies

niin kuin minä totesin jo aikaisemmin samalla tavalla on tarkoitus toimia kuin tähänkin saakka aikaisemmissa seurantaryhmissä

jokainen maa on laitettu liiallisen alijäämän menettelyyn ja se on yleensä aina johtanut siihen että alijäämät on sitten purettu

maailmalla on ekonomisteja hyvin tällaisia fundamentalistiekonomisteja ja toiset ovat sitä mieltä että elvyttää pitää vain verotusta keventämällä toiset fundamentalistit ovat sitä mieltä että vain menoja lisäämällä

jokainen voi vetää sitten omia johtopäätöksiään mikä on oikea keino mutta ettei samoista asioista ole erilaisia lukuarvioita niin se voisi

olemme vakauttaneet sopeuttaneet taloutta

ne päätöksethän niin kuin pääministeri tuossa totesi jotka tullaan poliittisesti ratkaisemaan todennäköisesti maaliskuun lopun huippukokouksessa vaativat lainsäädäntötyötä suomessa ja niiden lakien laatiminen kestää viikkoja joten todennäköistä ei ole se että tämä eduskunta pystyisi päättämään niistä vaan se on seuraava eduskunta joka konkreettisesti päättää ne lakiesitysten pohjalta

sitten toinen mistä he puhuivat oli että heillä ei ole konkreettista esitystä mutta että jos olisi semmoisia normeja joita purkamalla siis kilpailua lisäämällä voitaisiin saada lisää mahdollisuuksia erilaiselle yritystoiminnalle niin se voisi toimia

arvoisa herra puhemies

mitä tulee tähän talouskomission kokoukseen niin se on ollut myös keskustelussa utvan sisällä ja edustaa tämmöistä vuotuista säännönmukaista tapaamista jossa on tarkoitus edistää taloussuhteita

en pysty lupaamaan sitä että tämän vaalikauden aikana kaikki ratojen ongelmat poistuvat mutta tässä onkin kysymys siitä että tehdään se mikä voidaan tällä ratapuolella

osa maista on mennyt jo liian pitkälle eli ne ovat jo niin pitkällä velkakierteessä että on ihan aiheellistakin kysyä miten ne selviävät

minusta on huomionarvoista se että yksikään kansanedustaja ei ole myöskään ollut minuun eikä esikuntaan yhteydessä kysyäkseen asiasta enkä ole saanut kyllä muutakaan palautetta

arvoisa herra puhemies

viime tammikuussa tehdyt elvytyspäätökset tulevat valtaosaltaan ja suurimmalla tehollaan käytäntöön tämän syksyn aikana

mihin konkreettisiin toimenpiteisiin euroopan unionin piirissä aiotaan ryhtyä jotta finanssimarkkinoiden toimivuus saadaan myös pitkällä aikavälillä terveelle pohjalle

eli kun keskusta on osallistunut ja perussuomalainen puolue on osallistunut aikaisemmin seurantaryhmään niin jos sen kaltainen toiminta kiinnostaa niin tervetuloa

nämä ovat niitä pitkän aikavälin tähtäimiä mutta hallitus keskustelee alan kanssa ja keskustelee keskenään mitkä olisivat sellaisia keinoja jotka voisivat purra nimenomaan tähän akuuttiin kysymykseen tuleminen kilpailijamaitten ja erilaisen halu ursin pääsee

ministeri pekkarisen kanssa olimme edellisessä hallituksessa joka teki takuueläkkeen eli juuri näiden kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien eläkettä nostettiin

mahdollinen talletus ja lopulta sakko on komission esityksen kokoisena riittävän suuri toimiakseen ennalta ehkäisevänä tekijänä olematta kuitenkaan kohtuuton sen kohteen näkökulmasta

suomessa käytetään molempia

esimerkiksi jos nyt katsotaan sitä että eun komissiohan ei laske elvytykseksi esimerkiksi korjausavustusta ja eduskunta vaati elvytyksen nimissä korjausavustusta niin minä olen eduskunnan kanssa ihan täysin samaa mieltä

niitä kannattaa muuttaa sen mukaan mikä oikeudenmukaiseksi korvaukseksi koetaan

nämä muut kysymykset kuten nyt esimerkiksi tämä palkkatulon vääntäminen tai kääntäminen pääomatuloksi ovat niitä asioita joita normaalin lainvalmistelun yhteydessä valmistellaan niin kuin tähänkin saakka

meidän pitää vaan saada uudenlainen palvelukulttuuri ja se pikkuhiljaa menee niin kuin nyt on nähty joskus vähän vaikeuksien kautta mutta joskus vähän helpomminkin eteenpäin jotta meillä olisivat nopeat hyvin toimivat aikataulussaan toimivat rautatieyhteydet joissa on ystävällinen palvelu

ei haluta myöskään enää suomessa että tulkitaan joustavasti näitä sääntöjä tai annetaan taantuma aikana vähän löysää ja tiukkana aikana kiristetään vaan halutaan tiukempia sääntöjä ja tässä me olemme olleet kyllä etunenässä tätä vaatimassa myös itse rakentamassa niitä uusia koordinoitavia tiukennuksia

aivan oikein me suomalaiset olemme tällä hetkellä paremmassa tilanteessa kuin moni muu me olemme yksi euroopan vahvimpia valtioita mutta meilläkin on vahva velkaantumiskehitys

kun katsomme vuodenvaihteessa ja itse asiassa viime vuoden puolella tehtyjä päätöksiä tämä syksy tästä lokakuusta eteenpäin ensi kevääseen lienee sitä kaikkein suurinta elvytyspolitiikan vaikutusaluetta sen lisäksi että meillä on verotuksessa tehty ratkaisuja jotka lisäävät ostovoimaa

tämä on nimenomaan senkaltainen tilaisuus josta eussa on päätetty että tämänkaltaisia vakiintuneita varsin laajamuotoisia suurehkoja tapaamisia nyt tässä vaiheessa pyrittäisiin välttämään

eduskunta ohjeisti hallitusta aivan oikein

arvoisa puhemies

sinnemäki luetteli itse asiassa oikeastaan ison joukon asioita jotka ovat olleet retuperällä ja huonosti maailman finanssimarkkinoilla

en tiedä mitä keskustelua on käyty tarastin ryhmässä joten valitan että en osaa tähän kysymykseen tämän enempää tällä erää vastata mutta ilmiselvästi se on tärkeä asia joka tässä salissa ja tarastin ryhmässä on ratkaistava

kallilta

tämä on hyvä kysymys sen takia että pääsääntöisestihän ulkopolitiikka on kansallista ja jos kansalliset hallitukset eivät anna toimivaltaa tai eivät tue korkeaa edustajaa tai komissiota ulkopolitiikassa silloin sen työn tekeminen on aika vaikeaa mutta tästä on ehkä olemassa myös välimuoto

isä kysymys